mutta leikataanko se esimerkiksi työttömiltä niin kuin nyt on nostettu esille että työttömyysturvaa heikennetään lyhennetään tai heikennetään muulla tavalla

nyt ministeri toivakalla on erinomainen tilaisuus myös käydä läpi näitä ja katsoa mikä on järkevää mihin varoja on ja meillähän ei tänä päivänä ole varoja vaan velkaa

mutta jos budjettirahoituksen kautta hoidetaan tämä niin silloin eduskunta hyväksyy yleisradion rahoituksen ja on vastuussa siitä säilyykö yleisradio toimintakykyisenä

autio oikeassa vai onko joku muu oikeassa

esimerkiksi tämä turvekysymys on sellainen vaikka siinä on turpeen verotuksesta kysymys että minä en kyllä oikein ymmärrä miksi tämän veroasian pitää olla niin voimakkaasti eun käsissä mutta irlannin järjettömän vahva yritysverokilpailu joka haittaa koko unionin aluetta ei ole sellainen johon saisimme puuttua

aution vakuutus että lisärahaa tulee

tämä on demokraattisempi malli ja sitten se on myös taloudellisesti rasitteena kohdistuu tietysti niillekin jotka eivät katso tai käytä ylen palveluja niin joutuvat veroja maksamaan mutta

joo mutta se kuitenkin menee hyvätuloisille ja nämä mökin mummot jotka eivät maksa veroja vapautuvat siitä eikä se ulosottomies tule heiltä väkisin perimään tätä maksua

kyllä tässä on vaihtoehtona ihan käyttökelpoisena vaihtoehtona myös budjettirahoitus

vaikka se sitten nostaa veroja niin sen kautta taas poistuu tämä nykyinen tv maksu jolloin kokonaisrasitehan on kansalle sama mutta kohdistuu paljon oikeudenmukaisemmin kuin tämä kaavailtu yle maksu

eli on seurattava markkinoita ja sen mukaan on sitten tuen myös määräydyttävä tietyissä rajoissa ja näin varmasti myös voidaan hieman säästää yhteisiä varoja

herra puhemies

ajankohtainen talouden tilanne on ymmärrettävästi täällä paljon esillä

kuten äsken vastauspuheenvuorossani totesin kysyin usealta asiantuntijalta valiokunnassa eikö olisi parempi malli se että meillä olisi vain investointitukijärjestelmä eikä tällaista tuotantotukijärjestelmää joka tässä luodaan joka on hyvin byrokraattinen ja saattaa olla hyvin kallis

herra puhemies

en siihen nyt syvemmin mene tässä yhteydessä vaan otan alan jota ei ole käsitelty eikä varmaan kovin paljon käsitellä koska se tuntuu olevan monille hankala nimittäin maatalouden näkymät

toki nämä tietyt rajoitukset tässä sitä kalleutta hieman keventävät taikka helpottavat mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvin byrokraattinen ja raskas tukimuoto joka tähän malliin kaiken kaikkiaan sisältyy

päivä lokakuuta tänä vuonna kirjallisen kysymyksen maatalouden ahdingon helpottamisesta ja sain eilen ministeri anttilalta kysymykseen vastauksen

ja kaikki ne asiantuntijat joilta kysyin sanoivat että selkeä investointituki hankkeille olisi paljon järkevämpi

herra puhemies

ministeri toteaa että maatalouden kustannusnousuun josta tässä siis suurelta osin on tässä ahdingossa kysymys maatalouden kustannusnousuun vaikuttamisessa hallituksen toimintamahdollisuudet ovat rajalliset

kyllä vastuullinen eläkeläinen ajattelee tulevien sukupolvien ja nykyisten työttömien etua ja on valmis siihen että me hoidamme täällä asiat niin että työllisyys paranee ja sitä kautta saadaan lisää verotuloja joilla voidaan turvata eläkkeellä olevien palvelut ja myös taloudellinen tulevaisuus ja elämä

eli hajakylvetään valtaosa tästä rahasta niille joilla ei ole mitään tarvetta sitä saada mutta taas sitten ne yritykset ja ne kunnat jotka ovat todella syvässä ahdingossa ja niitä on aika paljon eivät tästä valitettavasti juurikaan hyödy

takausten lisäksi tosiasiallista kapasiteettiä voi kasvattaa paitsi takauksia kasvattamalla myös korvamerkitsemällä lainaohjelman piiriin tulevan jäsenmaan tuloja lainojen hoita miseksi kolmen an luottoluokituksesta tinkimällä sekä suorilla lainoilla

tätä kiinteistöveroproblematiikkaa voidaan tarkastella monelta eri kannalta

tässä on heitetty nyt aivan turhaan tällaista kevyttä läppää ei ole sellaisen aika nyt

tätä ei pystytä kohdentamaan tällä tavalla järkevästi ja vastuullisesti tässä talouden tilanteessa joka on huolestuttavan syvä

kunnat voivat tuloveroprosenttinsa määrätä ihan mille kohtaa tahansa nollan ja sadan väliin mutta kiinteistöveron osalta myönnän kyllä että olin itse silloin hallituksessa kun tämä järjestelmä luotiin harkittiin että asetetaan tietyt rajat joissa kuntien pitää pysyä ja sitten siltä pohjalta nämä rajat ovat olemassa

me joudumme priorisoimaan asioita ja hallitus on priorisoinut sen että työn verotusta kevennetään pieni ja keskituloisten osalta ja yläpäässä verotusta kiristetään muun muassa pääomatulojen veroa kiristetään

olisi ollut todella tärkeää että kun suomi on ollut jo hyvin aktiivinen näitten vaihtoehtojen selvittämisessä pääministeri olisi hieman kertonut mitä tuo selvittelytyö on tuonut tuloksenaan

valitettavasti kovin hitaita ovat toimenpiteet tältä osin vaikka tässä on kysymys todella akuutista kriisistä ja koko suomen kansan elintarvikehuollosta eli todella vakavasta asiakokonaisuudesta

tässä on epävarmuutta päätösten saannissa tässä on markkinoiden käyttäytymisestä epävarmuutta ja sitten tämä byrokratia on tässä varsin suuri

toivoisin ja odottaisin että nykyinen hallitus sen pohjaakin ajatellen olisi ripeästi toimimassa tämän alan ongelmien ratkaisemiseksi

jälleen on sitten esillä hallituksen esitys jolla nostettaisiin näitä rajoja eli korjattaisiin kiinteistöveroa korottamalla kuntien taloutta joka on laajasti syvässä ahdingossa

eli tämä on iso kysymys jota pitää tarkoin seurata

nyt on tullut esitys kahdesta asiasta tai toinen ainakin on tullut

maatalouden polttoöljyn veronpalautuksen määrän korottaminen ja sähkön siirtäminen maatalouden osalta alempaan sähköveroluokkaan

pidän kyllä tuloveroa sinänsä parempana muotona koska se perustuu aina tuloihin ja tuloista voi maksaa veroa helpommin kuin pelkästä omistamisesta ja varsinkin sen vuoksi että tämä kiinteistövero kohdistuu niin keskeisesti sekä vuokra asumiseen että omistusasumiseen

sitten joudutaan katsomaan näitä muita keinoja jotka pääministeri nosti esille eli korvamerkitsemällä lainaohjelman piiriin tulevan jäsenmaan tuloja lainojen hoitamiseksi

mutta mitään muita toimenpiteitä ei ole tullut

mitä tämä korvamerkitseminen sitten tarkoittaisi

se ilmeisesti veisi budjettivallan pois siltä maalta jonka varoja korvamerkitään näiden lainojen hoitamiseen

odottaisin todella ja varmasti suomalainen maaseutu ja viljelijät odottavat ripeitä toimenpiteitä jotta voidaan kotimainen elintarviketalous kautta linjan turvata eikä ajauduta tuontiruuan varaan joka on epävarmaa kallista ja aiheuttaa aikamoista taloudellista ahdinkoa myös tuolla maaseudulla jossa meille ruoka on perinteisesti tuotettu

no se voi olla kun ovat ylivelkaantuneita pieni asia vaikka se parlamentarismin ja itsenäisyyden kannalta on iso asia

tällä hetkellä kyllä tuulivoiman osalta on niin paljon ongelmia että saattaa olla että hankkeet eivät lähde juuri missään eteenpäin

mutta eikö nyt jo tapahdu kreikan irlannin ja pian portugalin ja espanjankin osalta niin että niitten tuloja joudutaan leikkaamaan muualta ja käyttämään entistä enemmän lainojen hoitoon ja tämä on tietysti ihan periaatteessa oikein

hallituksen linja on nyt ikävä kyllä se että myös esimerkiksi niitten hyvin pienituloisten eläkeläisten verotusta kiristetään joilla ei ole vaihtoehtoa tälle

näin saataisiin muutama kuukausi lisäaikaa jolloin näitten kreikan rahoittajien kanssa voitaisiin sopia joko lainojen osittaisesta anteeksiantamisesta joka ei varmasti kaataisi näitä rikkaita pankkeja vielä tai sitten tästä korkojen alentamisesta

tiedämme melun ja kaavat ja mökkiläisten asenteet ja mahdollisuudet valittaa ja tehdä hankalaksi nämä asiat

näin voitaisiin menetellä niin ettei veronmaksajille otettaisi todellakaan tällaista taakka joka kuuluu hulvattomille rahoittajille ja edesvastuuttomalle kreikalle

runsas vuosi sitten nykyinen hallitus ensi töikseen myi valtion osakkeet tuosta yhtiöstä

vai mihin näitä nimenomaan ei velkoja huomioon ja on tässä mielessä kyllä epäsosiaalinen

eli koko tuulivoiman varaan ei kyllä pidä kovin suuria tänä päivänä laskea ja itse vähän pelkään sitä että kun meillä ei aina tuuli puhalla riittävästi ja niiden pitää olla niin valtavan korkeita ja kalliita niin onko tämä sitten se malli jota jatkossa tullaan käyttämään

jää kysymään voidaanko poliittisilla päätöksillä jollakin tasolla luottoluokituslaitoksia moodysia tai vastaavaa määrätä luottoluokitusta alentamaan jonkun maan osalta

keski suomessa on tehty nyt ihan viime vuosina joutsan jyväskylän jämsän äänekosken ja saarijärven alueella kuntaliitokset

se oli lipposen hallituksen virhe

sen sijaan kun täällä käytiin puupohjaisesta energiasta keskustelua niin yhdyn kyllä niihin että onhan aivan järjetöntä jos jättäisimme käyttämättä metsäpohjaisen energian tässä uusiutuvan energian tuotannossa

siinä herää kysymys millä jäsenmaalla on varaa antaa suoria lainoja mikä maa on valmis antamaan suoria lainoja onko suomen hallitus valmis antamaan nyt portugalille suoria lainoja ja niin edelleen

eli tämä kertoo siitä etteivät nämä liitokset sinänsä ole mitään ongelmia ratkaisseet vaan tuoneet uusia ongelmia sen myötä että syrjäisimmiltä alueilta palvelut ovat hävinneet ja niitä sopimuksia rikotaan

ja onko eduskunta valmis ne hyväksymään

se on vanhasen hallituksen suuri häpeä

näin ollen se puoltaa erittäin hyvin paikkaansa ja kun meillä ei metsiä käytetä niin paljon kuin ne kasvavat muutoin siihen on syytä paneutua

olisi pitänyt tehdä se mikä on luvattu siinä laissa

toki monet järkeviä ja sanon että keski suomessa varmaan jopa kaikki järkeviä liitoksia mutta kyllä tämä puoli olisi pitänyt ehdottomasti hoitaa

talousvaliokunnassakin kyllä käytiin tämän metsien monimuotoisuuden ja tämän biodiversiteetin tai oikeastaan niihin vaikuttavan kehityksen osalta keskustelua

eli voi sanoa että tuo päätös myydä nuo osakkeet oli harvinaisen tyhmä ja suorastaan edesvastuuton

ilmeisesti valtiovarainministeri kataisen viesti brysselistä oli että näistä ei ole päästy minkäänlaiseen yhteisymmärrykseen enkä ihmettele sitä

maahanmuuttopolitiikan pitää olla tiukkaa mutta ehdottoman inhimillistä

tämä on ensimmäisen kerran oikeastaan hyvin kootusti ja hienosti laadittu omistajapoliittinen ohjausmekanismi tai oikeastaan tämmöinen kokonaisuus sillä ajalla minkä täällä olen kolmisenkymmentä vuotta näitä seurannut

herra puhemies

on hyvä että ministeri pekkarinen on näiden windfall voittojen osalta aktiivinen

arvoisa puhemies

mutta siitä huolimatta se on kuitenkin järkevää

toinen kysymys on se että nyt rakennetaan mallia jossa harvat euromaat kantavat kaiken vastuun ja useat muutkin maat kuin euromaat keräävät hyödyn

siihen liittyy tämä metsäteollisuuden huoli joka on varmasti aito mutta kyllä näen että tämä hallituksen energiaveroratkaisu on paljon huonompi energiaveron osalta

kysyn

täytyy todeta että ne osahankinnat kyllä johtavat entistä isompaan byrokratiaan ja sen myötä hyvin usein sitten se hyöty mikä isoista hankinnoista saadaan häviää jopa lopullisesti

nyt sitten suomalainen viljelijä ja sitä kautta koko suomen syövä kansa maksaa tuota kallista laskua

onko harkittu sellaista mahdollisuutta että windfall voittoja leikattaisiin rahastoon josta rahastosta niitä käytettäisiin uusiutuvan energian edistämiseen ja vähävaraisten ihmisten energiakorjausten ei ihmisten korjausten vaan heidän asuntojensa toimenpiteisiin tuettaisiin tällä tavalla ja leikattaisiin kuitenkin näitä ansiottomia voittoja

pari asiaa menneisyydestä

arvoisa puhemies

vetoaisinkin että tarkastusvaliokunta ottaisi selvitettäväkseen tuon kaupan valmistelun ja perustelut ja katsoisi menikö kaikki niin kuin asianmukaista on kun ajatellaan kuinka valtavat tappiot tässä aiheutettiin suomalaisille viljelijöille ja koko suomen kansalle ja veronmaksajille

eli se ei kyllä ihan käyttökelpoinen käytännössä taida olla

sinänsähän meillä näitä maahanmuuttajia on varsin vähän verrattuna esimerkiksi mainitsemaani itävaltaan että sikäli emme nyt vielä ole ahdingossa

lipposen hallitus ja silloinen ministeri muistaakseni oliko kalliomäki tai mönkäre hyväksyivät sen valtionyhtiöihin

tällainen malli on kyllä täysin mahdoton hyväksyä että muutama aaa luokituksen euromaa suomi niiden joukossa ottaa kaiken vastuun ja sitten muut keräävät sen hyödyn

sitten tämä markkinaoikeuden käsittelyaika josta ministeri lupasi että puoleen vuoteen menee on edelleen kyllä varsin pitkä tällaisissa asioissa

minä tuossa äkkiä mietin ja en löytänyt yhtään urheilijaa joka olisi sen työnsä takia vastuussa toisten ihmisten hengen tai omaisuuden pelastamisesta palomiehet ovat

uusipaavalniemi niitten perusteitten perään ja niistä ei saatu oikeastaan vankkaa pohjaa että olivatko ne lähtökohtatiedot oletukset joitten pohjalta ne tehtiin mistään kotoisin

mutta se on tärkeää että me annamme apua sinne missä nämä ihmiset ovat tai mahdollisimman lähelle sitä

toiseksi kysyn

kun metsäteollisuus ja metalliteollisuus saivat nämä vapaudet niin kuin hyvä on meidän vientimme ja yleensä teollisuuden kannalta niin johtaako tämä nyt siihen että entistä raskaamman laskun maksavat kotitaloudet ja ehkä julkinen sektori tästä energian hinnannoususta

iso britannia ruotsi ja muut pitää saada mukaan koska ne hyötyvät tästä systeemistä niin kohtuuttomasti

ja nyt mennään sitten varsin pitkälle oikeaan suuntaan kun nämä korjataan tai pannaan sellaiselle tasolle että ne ovat yleisönkin hyväksyttävissä

hallitus ei tällä puolella ole toiminut kovinkaan mallikkaasti noina hyvinä vuosinakaan puhumattakaan nyt kun näitä apurahoja leikataan

tähän liittyy nyt sitten edelleen tämä hallituksen tässä lisäbudjetin yhteydessä esittämä solidium osakeyhtiön muuttaminen tällaiseksi holdingyhtiöksi jolle siirretään valtionyhtiöitä vakavaraisuuden saamiseksi ja sitä kautta sitten mahdollisuuden luomiseksi siihen että tämän yhtiön kautta valtio voi ostaa elisan ja mahdollisesti muitakin herkkiä aloja

mitä sitten tulee ongelmien esille nostamiseen niin mielestäni ongelmien nostaminen esille on ratkaisu siihen että epäkohtiin puututaan ja niitä poistetaan tästä järjestelmästä